lopettakaa tämän korotuksen ylistäminen

siis me olemme tekemisissä ääritärkeän kansallisen median ja kulttuurin välittäjän ja myös kulttuurin tuottajan kanssa

ei sitä voi korvata mikään ja tuntuisi että suomessa pitäisi löytyä konsensus myös kokonaiskenttään tällä median puolella eli saada myös kaupallinen puoli ymmärtämään tämä

täällä ovat kaikki tänään olleet huolissaan köyhyyden kasvusta mutta näin niitä tehdään ja enemmistö tässä salissa tukee tätä kataisen linjaa

ehkä siellä ovat nämä välittömät ongelmat nyt todellisesti vaikuttamassa tähän ylen vastaiseen kirjoitteluun

se on kai tämä netti joka ei tuota sanomalehdille rahaa ja jonne ylen on pitänyt minusta ilman muuta ajassaan kulkevana myös mennä

ei ole olemassa riittävää valvontaa

eussahan on nyt valtaa jos nämä suunnitelmat toteutuvat niin kuin ne varmaan toteutuvat puuttua jäsenmaiden budjetteihin valvoa niiden laadintaa ja sitten laittaa rangaistuksia jos ei sitä kireää budjettilinjaa noudateta tasapainon saavuttamiseksi

mutta voisihan se eu tehdä toisinkin päin eli valvoa sitä että nämä jäsenmaat hankkivat riittävästi tuloja jotta sitä hyvää sosiaalista vointia voidaan parantaa budjettien kautta

mutta kyllä sitten ihan perimmäiseksi kysymykseksi jää että vaikka minkälaisia säädöksiä kirjoitettaisiin ja kirjoitetaan ja tullaan kirjoittamaan jos ei valvontaan satsata niin kaikki jää kyllä sitten ilmaan roikkumaan

minä näen että tässä yle maksu mallissa on nyt kestävät pohjat se on minun oma kantani josta pitää tietenkin mennä vielä eteenkinpäin täsmentää niitä lähtökohtia tietyiltä osiltaan

pitäisi tehdä niin kuin keisari augustuksen aikaan muistaakseni tehtiin että käskettiin panna kaikki kansat verolle

mutta kyllä minä tosiaan pelkäämällä pelkään toimittajataustaltanikin että budjetissa päätettäisiin joka elokuussa tai milloin se budjettiriihi onkaan lopullisesti mikä on ylen seuraavan vuoden rahoitus

vaikka saataisiin kohtuullistettua niin kuin pitää tehdä nämä vaatimukset niin kyllä se tuhansia maksaa sittenkin se jätevesien puhdistaminen ja se on pienituloiselle eläkeläiselle tai työttömälle iso raha

tässä on nyt se suuri aukko

mutta esimerkiksi tämä verominimien säätäminen on aivan tervaista touhua koska jotkut vaan lähtevät siitä että kovaa eletään ja niin kauan kuin köyhät siihen suostuvat niin näin jatketaan

kummallinen kehitys kun haasteet työelämässä kasvavat

mahdotontahan semmoista on maksaa

huomasin kun oltiin bbcn vieraina hallintoneuvosto että siellä kiinnostaa tämä suomessa innovoitu kehitetty malli koska sitä maksamatonta porukkaa on nyt paljon kun ei ole valvonta kunnossa

valvonta on täysin riittämätöntä ja kyllä minä näen että tähän tilanteeseen voidaan vaikuttaa heti kun satsataan valvontaan

mutta näillä voimavaroilla vaikka kirjoitettaisiin minkälainen laki ja parempi laki varmaan on tulollaan jossa meidän ryhmämme on painetta lisännyt omalla lakialoitteellaan ei se mitään sitten käytännössä ehkä vaikuta jos ei sinne valvontaan satsata

sosiaalista mieltä

lopuksi vielä tästä hallintomallista

hallintoneuvosto on ollut paineen alla

se on tietenkin rahakysymys mutta kun valvontaa lisätään jokainen euro tulee varmasti veromarkoissa takaisin kun päästään kiinni tähän ongelmaan

voin varmuudella sanoa että tämä bbctä nyt hallinnoiva hallintoneuvosto tai trusti on labourin puoluetoimistossa tehty

arvoisa puhemies

me olemme vasemmalta tuoneet vahvasti esille tämän euromääräisen vaalikaton ja täyden avoimuuden sen rinnalla reaaliajassa

totta kai sen tason mihin mennään asettamisessa pitää olla kohtuullinen mutta ilman sitä tämä kilpavarustelukierre jatkuu ja joka vaalissa käytetään enemmän rahaa ja lopuksi kaikki ovat haalimassa jostakin sitä rahaa ja siinä se epäterveys sitten tulee ja vielä risto kumpula natri esitämme naapurista oko

täällä käytiin tuossa debatin aikana aika kova keskustelu siitä miksi ministerit laitaluvulla puuttuivat keskustelusta jossa aiheena ovat valtion seuraavien vuosien budjettilinjat

ukkolan puheenvuoroon todeta että minuakin ihmetyttää se yksi iso asia että naapurimaassa on systeemi vaihtunut mutta viholliset ovat vaan pysyneet ennallaan

kyllä minulla jäi sellainen tunne tästä koko kehyskeskustelusta että tässä odotellaan vaaleja ja sitten aiheeseen palataan ihan toisilta pohjilta

ukkola että siellä on markkinatalous nykyään ja olette vielä siellä sosialismin ajoissa jolloin teillä oli sitä sosialismia vastaan jotakin hampaankolossanne

ja niitä toisenlaisia kehyksiä joissa se leikkausviikate heiluu niitähän jo kaiken aikaa valmistellaankin

niistä tulevista kovista toimista on sailas väläytellyt kuten niin monta kertaa ennenkin on ollut johtomiehenä tässä valtiontalouden linjanvedossa

niistä on puhunut ek niistä on puhunut korkman nyt ihan viimeksi myöskin imf joka on suomelle omia ukaasejaan ladellut

siksi on saatava keskusteluun myös se mitä vaalien jälkeen todella aiotaan tehdä ja kuka on mitäkin tekemässä jotta ihmiset tietävät minkälaisia poliitikkoja tulevat vaaleissa tukemaan

olen pyytänyt verohallituksen sen laskemaan

tosiasiassa käy niin että tänä vuonna yli miljoonalta reaalitulo putoaa koska vuoden alussa ensinnäkin indeksikorotukset jäivät tulematta työttömille eläkeläisten pääosalle ja opiskelijoille

näin se menisi

jääskeläisen puheenvuoro sikäli kun hän sanoi että ihmettelee tätä laajuutta

nyt on ollut iso työttömyys mutta ei sitä valtion suorien työllistämistoimien lisäyksellä ole lähdetty hoitamaan päinvastoin ne ovat hyvin niukat valitettavasti

arabian yhdeksänkymmenentuhannen

meillä on lapissa erittäin merkittäviä kaivoshankkeita mutta ne tarvitsevat kuitenkin radanrakennusrahoja näitten hankkeitten eteenpäin viemiseksi ja myös kemin sataman kehittäminen vaatii sitä että valtio tulee apuun

se on tärkeä hanke että malmit maailmalle meiltä päin saadaan menemään mutta ei yhden kunnan varaan voi näin isoa investointia laittaa kun se sataman laajentaminen on välttämättömyys

lähimmäisenrakkaus on äärettömän tärkeää ja tänään olin tuossa eduskuntatalon edessä mielenosoituksessa jonka heikki hursti oli organisoinut siellä tehdään todellista lähimmäistyötä

vaikka eduskunta tekisi minkälaisen ponnen tai valtiovarainministerin valta olisi miten vahva niin ei sillä pystytä lähimmäisiä rakastamaan sen enempää kuin nytkään mutta se minkä valtiovarainministeri voi tehdä on se että vie sellaisen esityksen hallitukseen että näitä pieniä etuuksia nostetaan ja se on jo iso vastaantulo näille kaikkein huonoimmassa jamassa oleville

perusvähennyksen nosto on pitkästä aikaa ensimmäinen toimi joka auttaa pienituloisimpia suomalaisia selviytymään ensimmäinen pitkään aikaan ja tällä tiellä pitää jatkaa sillä kuntaverot tulevat nousemaan ja se sattuu niihin pienituloisiin kaikkein eniten

me olemme lappiin saaneet tosi hienosti ja laajasti sekä luonnonpuistoja että kansallispuistoja jotka ovat eri asioita ja olemme ylpeitä siitä

aluksi lapsissakin kyllä oli monenlaista mielipidettä että onko se oikea suuntaus mutta nyt meillä näiden arvo ymmärretään hyvin ja merita myi sitten ovat niiden

sinne täytyy jotakin ruveta tekemään ja tehdä maltilla tarkoin ohjein ja ehdottoman kovassa kontrollissa

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri katainen sanoi tuossa kyselytunnilla että leikkauslistoja ei ole

rantakangas käytti näitten hänen ilmeisesti tavoittelemiensa tiettyjen leikkausten nimikkeenä kannustavuuden lisäämistä

perusturvaa pitää parantaa mutta jos siellä lähdetään ansiosidonnaista leikkaamaan niin siitä on sitten hirvittävä riita suomessa kevään aikana edessä

minusta semmoiseen ei ole varaa tilanteessa jossa me todennäköisesti keväällä olemme että tämä maa pannaan vielä keskenään barrikadeille ja kyllä ministerin puheessakin semmoinen sävytys oli että nollasummapeliä pelataan

tästä ei tule ministeri sitten käytännössä yhtään mitään vaan ollaan barrikadeilla

kyllä vähän kuulostaa siltä

luonnonpuiston minä ymmärrän täysin tarkkaan että ollaan ääritiukkoja mutta kansallispuistohan on tarkoitettu myös retkeilyyn

työn oikeus on aivan tärkeimpiä perusoikeuksia

nyt tämä uusi tie hukataan

se edellyttää sitten sitä että he saavat nauttia meidän ainutlaatuisesta luonnostamme ja samalla tietenkin se on meille myöskin elinkeino tämä kasvava matkailu ja tärkeä semmoinen

herra puhemies

meillä on liian alkeellinen nyt se pallas tällä hetkellä

nyt te olette viemässä meitä sitten vielä tähän naton nopean toiminnan taistelujoukkojen kierrätykseen joka on uusi askel kohti natoa

mutta erikoistahan tässä on se että kepu ja demarit seuraavat teidän perässänne selkä edellä samaan nato suuntaan perääntyen ei nyt natolle puhetta kuitenkin samaan aikaan pitäen

tässä on selvästi työnjako